te keksitte uusia menoja jatkuvasti hyviä asioita kylläkin vaikkapa ilmaisia lukiokirjoja mutta ajatte koulutusta alas maakunnista ja eri puolilta suomea

minusta se on väärä arvovalinta

toinen useamman kymmenen miljoonan euron potentiaali on korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistämisessä ja hallintojen yhdistämisessä

oletteko te vakuuttunut tästä suuruuden ekonomiasta ja kenen pitäisi pyytää anteeksi ja keneltä

herra puhemies

opettajien ammattijärjestö oaj käytti tässä joitakin viikkoja sitten erittäin vakavan puheenvuoron joka koski juurikin yhteiskuntatakuuta

kun teitä ei pelota niin kertokaa nyt siitä miten koulutusta ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja leikataan suomessa salaisessa paperissa jota meillä ei ole

yhtenäistetään koulutuksen tietojärjestelmiä

siinä samassa yhteydessä oaj vetosi siihen että nyt peruttaisiin niitä koulutuspaikkaleikkauksia jotta yhteiskuntatakuu todella voisi toteutua koko maassa

tavoitteena on oltava keskitetympi palvelujen hankinta jonka kautta voidaan esimerkiksi hallinnoida oppilasrekisteriä tarjota yhtenäinen sähköinen alusta oppimisympäristöille ennakoida työvoiman ja osaamisen tarvetta tai työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista

aikooko kokoomus siis huomenna äänestää tätä esitystä vastaan vai onko se nyt vielä viemässä tätä rajaamista eteenpäin kun tuossa kuitenkin esittelypuheenvuorossa vähän aikaa sitten mietinnön pohjalta niin edustitte

herra puhemies

oli mukava kuulla että ministeri on käynyt tutustumassa eri oppilaitoksiin

koulutuspilveä on kyllä rakennettu se on hyvä ajatus mutta johtajuuden puutteen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen vuoksi päällekkäisiä järjestelmiä rakennetaan samaan aikaan eri puolille

tähän kai nyt sitten ansaittaisiin aika selkeäpiirteinen vastaus kun opiskelijakentältä noita viestejä tulee nyt sitten muutama minuutissa tällä hetkellä että mitä ihmettä siellä tapahtuu

sivistysleikkauksia ei tietojeni mukaan ole koskaan tehty yhdellä vaalikaudella tässä mittakaavassa missä te arvoisa ministeri niitä nyt toteutatte

ylipäätänsä koulutuksen johtamisjärjestelmää ja rahoitusta pitää yksinkertaistaa

mitä tulee arvokkaaseen valiokuntatyöskentelyyn niin se ei tietenkään ole sen arvoa lisännyt että hallitus on viime metreillä väkisin pusertanut esityksiä eteenpäin

mutta samaan aikaan on välttämätöntä sanoa että yhteiskun tatakuu on murentunut ammatillisen koulutuksen leikkausten ammattikorkeakoululeikkausten oppisopimuskoulutusalasajon edessä ole vien lukioleikkausten ja niin edelleen

täytyy kyllä nyt vähän ihmetellä tuota tapaa millä tavalla sdp yrittää tästä päästä täysin irti ja pestä kätensä tässä kaiken kansan nähden ja kuullen

vapaan sivistystyön alasajon myötä

ministeri minulla on teille ilmainen vinkki

törmäsimme eilen siihen että työmarkkinajärjestöjen rooli lainsäädännössä on vahva ja mielestäni tänään törmätään tähän samaan ongelmaan uudelleen

herra puhemies

tässä selonteossa ehkä eniten etukäteen keskustelua on herättänyt tuo teräväpiirtotekniikkaan siirtymisen aikataulu erityisesti maksu tvn osalta ja siitä olisin ministeriltä tiedustellut

meillä kaikilla on tietenkin se toive että vapailta kanavilta tulevaisuudessa kaikki yhteiskunnallisesti merkittävä vaikkapa täällä jo tänään viitattu urheilu olisi nähtävillä ja teemme ilman muuta työtä sen eteen että näin myös tulevaisuudessa on

vaihtoehtoja on

arvoisa puhemies

trendi siitä huolimatta näyttää olevan sen kaltainen että yhä useampi lähetys vaikkapa nyt urheilun puolella siirtyy maksu tvn puolelle

olisiko se leikannut niin paljon kuin kokoomusjohtoinen hallitus

tähän liittyy myös keskustelu siitä että ansiosidonnaisen turvan parantamista ei mielestäni pidä sitoa perusturvan parantamiseen vaan suomesta aidosti voidaan poistaa köyhyys jos siihen on tahtoa ja sen tahdon pitää löytyä

ala asteella oli semmoiset kuusinappiset vesivärit ja itse siinä paletissa vielä kaikki näytti ihan selkeältä ja kirkkaalta mutta sitten kun alettiin sotkea niin mutamössöähän siitä tuli se oli valmis

herra puhemies

eduskunta katsoo että hallituksen toimet ovat vaarantaneet koulutuksen tasa arvon ja heikentäneet laadukkaaseen koulutukseen ja korkeaan osaamiseen perustuvaa suomen menestystä sekä saattaneet epämääräisillä esityksillään koulutuksen kentän hämmennyksen tilaan

arvoisa pääministeri en tiedä oletteko lukenut sitä raporttia jossa eilen tuli tietoa siitä mitä nuorisotakuulle on tapahtunut

kaikista ihmettynein ja hämmentynein olen kyllä tuosta edustaja urpilaisen ja nykyisen ministeri urpilaisen muodonmuutoksesta valtiovarainministeriksi

tämän vuoksi eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta

te teitte täällä jopa välikysymyksiä yliopistoindekseistä yliopistojen perusrahoituksesta ammattikorkeakouluista puhuitte erittäin paljon ja lämpimästi

nuorten työttömyys on kasvanut kaikilla koulutusasteilla

nyt otetaan lukioilta ammattikorkeakouluilta yliopistoilta oppisopimuskoulutuksesta ammatillisesta lisäkoulutuksesta nuorisotyöstä ennalta ehkäisevästä työstä

ja vielä lisäkysymykset edustaja puumala ja höyrystiaukonpyyntilaisten seuraavan kysymyksen edustaja kummola arveli arvoisa puhemies

mutta he toivoivat tätä kela siirtoa joka on täällä ollut voimakkaasti esillä sitä että edes sen pienen rahan saisi varmasti ja säännöllisesti joka kuukausi

toivon ja kannustan hyvää hallitusta joka on ottanut tämän asian esille ensimmäisenä hallituksena ja aikoo viedä sen loppuun saamaan tästä aikaan myöskin ratkaisun

samoin toivon että vapaapäivien osalta jotka täällä jo olivat niin ikään esillä saadaan aikaan aikataulu ja ne saadaan mahdollisimman nopeasti ja myös verotuksen osalta löydetään ratkaisu ja että niissä on tiukka aikataulu

mikä tämä aikataulu voisi olla ja milloin tämä pitkään pitkään liian pitkään puhuttanut asia saataisiin maaliin

en ole aivan varma oliko ministerin päätös jättää paralympialaiset sotsissa väliin oikea

itse olisin pitänyt tuota osallistumista ennemminkin kannanottona vammaisurheilun puolesta niiden ihmisten puolesta jotka ovat vuosia valmistautuneet juuri tuohon kisaan kuin maailmanpoliittisena kannanottona tässä tilanteessa

siis urheilu todellakin liikuttaa isoja massoja tässä valtakunnassa ja haluaisin alleviivata sitä että se että suomalaiset lähtevät liikkeelle kokevat yhdistäviä kokemuksia ei tietenkään ole mitenkään vastakkainen harrasteurheilulle

päinvastoin se innostaa uusia nuoria löytämään esikuvan löytämään itsellensä idolin ja olen aivan varma että tuollaisia idoleita meillä oli valtava määrä sotsin olympialaisissa

ja ministeri tätä taustaa vasten toivon teidän tekevän valtavasti työtä sen eteen että erityislukioiden asemaa ei käydä suomessa heikentämään

puhun nyt siis urheilulukioista mutta myös muista erityislukion tehtävän saaneista lukioista ja tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä että tätä suuntaa kohti ollaan menossa

siltä osin on vielä tarvetta kommentoida edustaja auton puheenvuoroa että kun sen alkuosassa sanoitte että nyt on käynyt ilmeiseksi ja selväksi että tämä esitys ei tuo säästöjä tai tätä esitystä ei ole järkevä viedä eteenpäin niin haluan vain muistuttaa että siitä äänestettiin muutamia päiviä sitten täällä eduskunnan istuntosalissa ja vielä silloin se tuntui teille järkevältä koska täällä salissakin on jo kertaalleen äänestetty

herra puhemies

kovin suuriin juhliin en vielä lähtisi sen suhteen että suomen linja on tiukentunut semminkin kun tiedämme että kaikki on vasta edessäpäin

pisara valtamerestä on ehkä saatu vakuutettua mikä on ihan hyvä saavutus mutta siitä huolimatta samaan aikaan kokonaissummat kasvavat ja erilaiset ehdot höllentyvät päivä päivältä viikko viikolta kuukausi kuukaudelta ja pahoin pelkään että jonkunlainen rytky tässä vielä on edessäpäin sen takia en kovin suuriin juhliin vielä yltyisi

mutta on miellyttävää että nyt pari päivää myöhemmin olette havainneet jo ensimmäisen käsittelyn äänestysten jälkeen kuukausien valiokuntakäsittelyn jälkeen olette nyt tänään huomanneet että se ei saavuta säästöjä

moni euroopan valtio myös erittäin iso on erittäin suuresti ylivelkaantunut ja en oikein usko että uutta rahaa tähän järjestelmään synnyttämällä järjestelmää paisuttamalla siitä selvitään vaan kyllä suunnan täytyy olla tismalleen päinvastainen

mitä voidaan tehdä sille kun eläkesäätiöt tällä hetkellä purkautuvat erittäin voimakasta ja nopeaa tahtia kaikkialla suomessa

sen myötä rahat keskittyvät muutamalle yhtiölle mikä taas tarkoittaa sitä että kun nykyisellä lainsäädännöllä erilaiset eläkesäätiöt siirtävät varoja osa siitä rahasta siirtyy suoraan yritysten rahoitukseen

keskustan eduskuntaryhmä ja keskusta ovat vaatineet asumisoikeusasujien asemaan selkeitä parannuksia määrätietoisesti jo yli vuoden ajan

ja kun ajatellaan uuden sukupolven taakkaa sosiaali ja terveysmenojen kasvun ja monien muitten rasitteitten velkaantumisen myötä niin se ei enää kestä tätä

rouva puhemies

edustaja gustafsson on sinällään oikeassa siinä että varhaiskasvatus on tavattoman tärkeää ja on todella olemassa tutkimuksia siitä kuinka moninkertaisena se tuottaa itsensä takaisin

mitä ministeri voidaan tälle asialle tehdä jotta tämä iso porsaanreikä saadaan tukittua ja ihmisten rahat menevät sinne mihin ne kuuluvatkin

veronkorotus tulee todellakin tarpeeseen

sehän ei sinänsä vielä takaa mitään että lapsi viedään päivähoitoon jossa hoitajat tekevät hyvää tärkeää ja arvokasta työtä ja toki löytyy kaveriporukka ja ryhmä

alkoholikuolemat ovat lisääntyneet sosiaaliset ongelmat kärjistyneet ja yleinen turvallisuus sen mukana valitettavasti heikentynyt

liikemiehet saavat yhtiön hallituksen hallintaansa mutta oikeuksistaan taistelleet kymmeniä miljoonia yhtiöön sijoittaneet asukkaat joutuvat yhä tyytymään kahteen asukaspaikkaan hallituksessa

terveydenhoitomenoissa lisääntynyt alkoholin kulutus näkyy viiveellä mutta ei totisesti jää keneltäkään huomaamatta

ongelmajuominen on lisääntynyt

suomessa juodaan aika paljon alkoholia

siinä on paljon nuoria mukana

hinnan sääntely on näistä keinoista avainasemassa

herra puhemies

herra puhemies

työllisyyteen pystytään vastaamaan koulutuksella siis sillä yksinkertaisella asialla että eri puolilla suomea on opinahjoja esimerkiksi ammatillista koulutusta ja että sieltä pystyy tulemaan osaavaa työvoimaa sen alueen tarpeisiin yritysten tarpeisiin elinkeinoelämän tarpeisiin

harvoin aamulehden lukemisesta järkyttyy sellaisella tavalla mitä tänään tapahtui

nähtäväksi jää kuinka paljon esitetty korotus hillitsee kulutusta

herra puhemies

hallituksen esitys on oikean suuntainen mutta vaikutuksia täytyy seurata tarkasti ja tarpeen niin vaatiessa alkoholiveron korottamiseen tulee olla valmiuksia myös jatkossa

jos esimerkiksi helsingin sanomissa ollut uutinen pitää paikkansa niin kaksi kertaa alaikäisen raiskannut ja tapahtumasta kuvia ottanut henkilö sai tapauksesta kaksi vuotta ehdollista vankeutta

tämä samahan saattaa päteä myöskin pääministeriin

miten te omasta mielestänne olette edistänyt työllisyyttä

te ministeri brax ette ota kantaa yksittäiseen tapaukseen enkä minäkään muutoin kuin ilmaisemalla järkytykseni mutta sen sijaan raiskauksien rangaistusasteikkoon on yleisemmin syytä ottaa kantaa

ministeri vapaavuori aika mielenkiintoista että aran ylijohtaja rossilahti on julkisuudessakin todennut että asumisoikeusjärjestelmän luominen yhtiömuotoiseksi oli ehkä alun perinkin jonkinasteinen virhe

olisin kysynyt mitä tämä väite tarkoittaa